arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen talouspolitiikasta on käyty monesti keskustelua tässäkin salissa ja arvostelijoita on ollut aina oecdtä ja eun komissiota myöten

te herra pääministeri vaaditte suurituloisten osallistuvan hyvinvointiyhteiskunnan talkoisiin ja esititte heille määräaikaisia veronkorotuksia oikeudenmukaisuuden nimissä

esitän että pykälä saa sen muodon kuin sillä on näin ollen äänestettävä mietintöä ja edustaja

arvoisa puhemies

olette sanonut haastattelussa että uskotte talouden kääntyvän kasvu uralle näinä viikkoina

nämä viikot lienevät juuri sitä aikaa jolloin teidän tulisi tehdä omien linjaustenne mukaan sellainen esitys eduskunnalle mitä olette nyt esittänyt eikä odottaa tulevaan vaalikauteen

mutta pääministeri vanhanen totesitte menokehysten olevan melko joustamaton ja suorastaan epä älyllinen väline talouspolitiikan johtamiseen kriisiaikana

arvoisa puhemies

mitä te herra pääministeri aiotte tehdä jo nyt että menokehykset tämä epä älyllinen talouspolitiikan väline jätetään hyödyntämättä ja palataan tähän aikaan tekemään talouspolitiikkaa jo tällä vaalikaudella

edustaja

esitän että pykälä saa sen muodon mitään vastuuta vastalauseessamme

on tehty mietinnöstä poikkeavia esityksiä useampia kappaleita

he eivät edusta ja kuoppa ja edustaja

paasio ei

ääni soi tupsahtaa

ei jaa ääntä kolmekymmentä kahdeksan ei ääntä viisikymmentä kahdeksan poissa tässä äänestyksessä edusti ja kuopan kuin on

arvoisa puhemies

siis kymmenen pykälää on nyt arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

asiasta on äänestettävä miten teija edusti

kysymys on yhä komennusmiehistä ja työntekemispaikasta

tämä oli erittäin mielenkiintoinen työprojekti tarkastusvaliokunnassa ja muistan vuosi sitten istuneeni asiaa koskevassa seminaarissa jossa matti rimpelä puhui tällaisesta pois lähettämisen kulttuurista

arvoisa puhemies

ei kuulu mulle meillä ei ole rahaa seuraavalle taholle

jotta tästä pois lähettämisen kulttuurista päästäisiin oikeisiin toimintatapoihin niin siitä on hirveä määrä esimerkkejä jonkun täytyy ottaa vastuu

arvoisa puhemies

kävi ilmi siinä kohtaa kun tietoja saatiin alkuun eri tavalla eri valtion omistamista yhtiöistä että tarkoitus ei ollut kaikille selvä mitä varten tarkastusvaliokunta asiaa kysyy ja mikä on tarkastusvaliokunnan erityisrooli

niitä on täsmennetty toki ja sitten täytyy muistaa että kysymys oli siitä että saadaan rakentavasti tarkasteltua olemassa olevia palkkioita eikä mistään tirkistelystä

jos olennaisia ongelmia olisi esiintynyt niihin voidaan puuttua ja valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri tulee myös tietoiseksi siitä minkälaisia käytänteitä on jos nyt jotain olennaista tällaista olisi paljastunut

kannatan ed

olisi hyvä että perussuomalaiset liittyisivät tähän rintamaan tarjoten myös kunnille sen mahdollisuuden mikä niillä tänä päivänä on liikkumavaraltaan vapaa ajanasuntojen suhteen

kuopan ehdotusta

olennaista tästä eteenpäin on totta kai nyt voimassa olevat palkkiosäännökset se että niitä noudatetaan ja myös että niitä päivitetään jos huomataan että jotain sellaista sieltä ilmenee mikä ei ole tarkoituksenmukaista tai tarkoitettu tästä eteenpäin

niin kuin ministeri itse viittasi olennaista on myös se mihin näitten valtionyhtiöitten palkkausta tai palkkioita tulisi verrata ja mihin ne perustuvat

arvoisa puhemies

täällä on kritisoitu tätä että tämä tapahtuu verovähenteisesti ja se on ihan oikeutettua kritiikkiä sen suhteen mitä me pidämme yleisesti hyväksyttävinä veroperiaatteina

puhutaan kouluttautumisesta ja etenkin tämän päivän työelämän haasteissa tarvitaan lisäkoulutuksia ja täydennyskoulutuksia jolloinka kyetään säilyttämään työkyky monessa

kyseessä on tietysti suomen kilpailukyky ja sen työllisyyden ostovoiman mahdollisimman myönteinen kehitys kuten työmarkkinajärjestöt ovat linjanneet omassa päätöksessään

arvoisa puhemies

valiokuntakuulemisessa tuli myös eräs ongelma jonka valiokunta sittemmin korjasi kun kysymykseen tuli se jos sama työnantaja harjoittaa sekä elinkeinotoimintaa tai maataloutta että niiden ulkopuolista muuta toimintaa miten tämä luokitellaan miten sen suhteen käyttäydytään

täällä on puhuttu useampaan otteeseen tällä vaalikaudella tästä samaisesta asiasta ja siitä mikä on syyseuraus suhde toimiiko tämä alkoholipoliittisesti järkevästi ja terveydellisesti kerätäänkö tällä pelkästään verotuloja missä kohtaa laiton tuonti kasvaa

verojaosto teki tähän kohtaan korjaukset koska täytyy toivoa ja on oletettavaa että viimeistään eduskunnan päättämät lait asiantuntijakuulemisten jälkeen ovat mahdollisimman aukottomia helposti ja yksinkertaisesti sovellettavia

meillä on joku näkemys siitä kun puhutaan saatavuudesta puhutaan ravintola anniskelusta puhutaan myynnistä tai kaikesta muusta

näiden kohdalla tulisi olla jonkinlainen yhtäläinen käsitys siitä mihin pyritään koska esimerkiksi pöydällä oleva esitys on lähtökohtaisesti vain ja ainoastaan fiskaalinen eikä edes tehty yhteisymmärryksessä tai on väärin sanoa yhteisymmärryksessä yhteistyössä edes sosiaali ja terveysministeriön kanssa

täytyy muistaa että dynaamiset vaikutukset eivät auta veropottiin jos ne kuuluvat sinne alarajan alle koska sitä kautta ei tulla maksaneeksi yhtään veroa riippumatta siitä kuinka paljon sinne saadaan yrityksiä lisää

mutta on aivan järjetöntä kuultavaa täällä käydään huutokauppaa ennen vaaleja kuka nostaa kuinkakin paljon ja minne mennään

ja kuittipakosta

arhinmäen pointteja lainkaan

ministeri katainen kertoo siitä että suosimme suomalaista työtä

itsensä työllistäjät pienyrittäjät ne jotka tässä kohtaa joutuvat kärsimään

onko teidän mielestänne suomen taloustilanne niin hyvä että ensi vuonna kykenette nostamaan arvonlisäveroja joka ikisellä tasolla niin että pienituloiset maksavat suhteellisesti enemmän kaikesta välttämättömästä kulutuksestaan kuin suurituloiset

kun yhteiskuntamme rahoituspohja on uhattuna on ensisijaisen tärkeää saada uutta kasvua ja investointeja joilla julkinen taloutemme saadaan pysymään kestävällä uralla

arvoisa puhemies

kun menot kasvavat ilman että tuloja kertyy vastaavasti tai että palveluita saataisiin kehitettyä tarkoituksenmukaisemmiksi ja vaikuttavammiksi kansalaisen kannalta on kehitykseen puututtava

liian pitkään vireillä ollut hanke lääkäri ja pelastuskoptereiden valtiollistamiseksi saadaan vihdoin nyt aikaan kiitos siitä hallitukselle ja erityisesti ministeri maria guzenina richardsonille joka taisteli nämä rahat vihdoin sinne budjettiin

tästä on kirjauksia ollut useammin ja viime hallituskaudella ei oikeasti saatu sitä aikaan mitä kopteriyhdistyksissä odotettiin odotettiin ja odotettiin

ennalta ehkäisevät toimet ovat useimmiten kustannustehokkaita ja niihin panostaminen tuo pitkällä aikavälillä säästöä talouden lisäksi myös inhimilliselle puolelle

mutta kysyn nyt sitä nyt kun nämä rahat on saatu ja tästä eteenpäin mennään toivotaan että tässäkin taloudellisessa tilanteessa nämä kopterirahat saadaan turvattua tulevaisuudessakin miten turvataan tämä vuodenvaihteen ylimenokausi siltä osin koska tiedän että koptereiden kilpailutus on yhä vaiheessa siihen menee oma aikansa tukikohtien vuokrat ja kaikki

useimmiten näitten toteutuksissa on lähdetty ylittämään perinteiset sektorirajat laitettu palveluketjut kuntoon ja otettu myös vastuu siitä että palvelun tarvitsija apua todellisesti saa

rahapula ei ole ollut syynä jättää asioita ennalleen vaan ennemminkin yksi monista muista syistä lähteä hakemaan uusia ratkaisuja aiemmin huonosti toimiviin palveluihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ei ole salaisuus että tämä esitys on ollut hallitusohjelmassa eikä ole ollut salaisuus että tämä on meidän eduskuntaryhmällemme ollut pikkuisen haastava esitys tässä kohtaa ja pyrittiin saamaan voimaantuloa lykättyä eteenpäin mutta tiedetään että hallituspuoluerintamassa seistään

heinosen sanoja lainatakseni hän vakuutti että liikelaitostaminen ei ole etappi kohti lopullista yhtiöittämistä ja sitä kautta kohti myymistä

on ollut myös toimintatapoja joissa eri toimijoiden kanssa tehdään sopimus ja yhdessä vaiheessa suomalaisilla ei pitänyt edes olla mitään muuta kuin lippu hankittuna jos sitäkään edes